nyt katoavilla kahdella miljardilla eurolla saataisiin valtavia ympäristön tilaa parantavia toimia aikaan jos rahoitus kohdistetaan oikein

järki käteen hallitus

vain näin saadaan kansalaisten huoli valtavasta tulevasta menotaakastaan poistettua ja viihtyisä maaseutuasuminen turvattua

sijoittajavastuu ei toteudu vain keino ja jokainen kerros on lainkaan portugalin kriisipaketissa eikä uppoavan kreikan tulevassa uudessa kriisipaketissa

eduskuntavaaleissa kolme puoluetta perussuomalaiset sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto piti sijoittajavastuun täysimääräistä toteuttamista velkamaiden rahoittamisen ehdottomana edellytyksenä

vain perussuomalaiset pitävät sanansa

lähivuosina sijoittajavastuu ei tule toteutumaan

perussuomalainen veropolitiikka perustuu sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle

jokaisen työhön kykenevän suomen kansalaisen tulee maksukykynsä perusteella maksaa veroja jotta valtio pystyy kaventamaan tulo ja hyvinvointieroja ja turvaamaan tärkeät peruspalvelut kaikille suomalaisille

sijoittajavastuuta ei ole se että portugalin tukiohjelman mukaan riittää että sijoittajien kanssa keskustellaan vapaaehtoisista toimista

esitetyt vakausjärjestelmät ovat täysin läpinäkymättömiä monimutkaisia keinotekoisia hyvää taloudenhoitoa vääristäviä riskisijoittajia suosivia ja tulevat yhä vain kalliimmiksi takausten antajille viime kädessä veronmaksajille

tulojen alentumisen johdosta kunnat ovat joutuneet tekemään suuria leikkauksia jotka ovat kohdistuneet erityisesti peruspalvelujen hoitoon ja vanhuspalveluihin

työllistettyjen palkat menevät lähes kokonaan kulutukseen koska työllistetyt ovat erittäin pienituloisia

suomen takausvastuu on yli kymmenkertainen verrattuna siihen miten vähän suomen pankeilla on luottoriskejä ja sijoituksia kriisimaissa koskien nyt sitten kreikkaa irlantia portugalia espanjaa ja italiaa

euroalueen kriisimaiden lisääntyessä takaajien määrä siis tässä ervvssä jatkuvasti vähenee ja suomen takausvastuut suhteellisesti vain kasvavat

harmaa talous kuriin

takausten tullessa maksuun suomi itse on vaarassa joutua velkasaneeraukseen ja joutuisi tekemään rajut leikkaukset kansalaisten perusturvaan ja peruspalveluihin

tämä hallitus on totisesti pitänyt huolta kavereistaan

portugalin tukipaketin hinta miljardi euroa suomelle on suhteettoman suuri samaa luokkaa kuin ruotsille ja kiinalle

tulevan hallituksen tärkein tehtävä on tuloerojen kaventaminen kansan yhtenäisyyden nimissä jotta jopa muualla maailmassa tapahtuvat väkivaltaisuudet eivät leviä suomen kaduille

eli mitä enemmän eussa on ongelmia sitä enemmän euta viedään liittovaltion suuntaan heikentämällä kansallisvaltioiden suvereniteettia päätösvaltaa omissa asioissaan

vakauspaketteihin liittyen eu tulee voimakkaasti säätelemään eri maiden myös suomen talouspolitiikkaa veropolitiikkaa kohti tasaveroa eläkepolitiikkaa työllisyys ja työmarkkinapolitiikkaa sosiaali ja terveyspalveluja sekä ajamaan julkisten palvelujen ulkoistamista ja yksityistämistä

kannatan timo soinin perusteltua esitystä

verojen ja maksujen kiertämisellä sekä työntekijöiden alepalkoilla harmaan talouden yritykset voittavat urakkakilpailuja jopa valtion ja kuntien hankkeissa

tällaista rikollista toimintaa ei saa perussuomalaisten mielestä kerta kaikkiaan olla

se on kaikin mahdollisin tavoin estettävä muutoin suomalaiset rehelliset yritykset kaatuvat rikolliseen toimintaan harmaaseen talouteen

tulee vaatia kaikilta työntekijöiltä myös ulkomaalaisilta suomalaisen henkilötunnuksen hankkimista ja tunnuksen alkuosan merkitsemistä työpaikalla pakolliseen tunnistekorttiin

poliisin syyttäjälaitoksen tuomioistuinten ja ulosoton henkilö ja muita resursseja talousrikosasioiden käsittelyyn tulee vahvistaa

pääurakoitsijoiden pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tarkastusoikeudet tulee laajentaa koskemaan koko alihankintaketjun yrityksiä

näillä eri toimilla yhdessä käännetyn alvin kanssa saadaan tehokkaasti karsittua harmaata taloutta ja parannettua työllisyyttä sekä kohennettua valtion taloutta miljardeilla euroilla

harmaan talouden ammattilaisista on valtaosa ulkomaalaisia yrityksiä

arvoisa puhemies

suomen asianajajaliiton puolueellisuutta korostaa järjestön kielteinen suhtautuminen lakiasiaintoimistojen asianajotoimintaan ja yleensäkin vapaaseen kilpailuun asianajotoiminnassa

hallituksen esityksen mukaisessa valvontamenettelyssä suomen asianajajaliiton valvontalautakunta muuttuisi syyttäjään verrattavaan asemaan koska valiokunnan esityksen mukaisesti valvontalautakunta tekisi esityksen kurinpitosakosta tai luvan peruuttamisesta

valiokunnan mietinnön mukaista esitystä ehdotetaan edellä mainituista syistä muutettavaksi siten että luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaviranomaisena olisi kaikissa tapauksissa yksinomaan oikeudenkäyntiavustajalautakunta

oikeudenkäyntiavustajalautakunta on puolueeton ja riippumaton valvontaviranomainen jolloin luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta muodostuisi asianmukaiseksi sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien luottamusta nauttivaksi

valvonnan keskittäminen yksinomaan oikeu denkäyntiavustajalautakunnalle selkiyttäisi myös menettelyä

valvonnan erillisyys suomen asianajajaliitosta on tarkoituksenmukaista koska luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kohdalla valvonta koskee lain säännösten noudattamista ja suomen asianajajaliiton jäsenvalvonta koskee järjestön omien määräysten ja ohjeiden noudattamista

hallitus on itse pitkälti syypää kuntien peruspalvelujen alasajoon valtionosuusprosenttia vähentämällä

valtiontaloudellisesti ehdotuksesta ei aiheutuisi lisäkustannuksia koska valvontamaksut menisivät suomen asianajajaliiton sijasta oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle

ruohonen lernerin tekemää viisasta esitystä

tätä kautta myös kunta alan työttömyys on jyrkässä kasvussa

kysyn ministeriltä arviota siitä miten paljon valtion toimet heikentävät kansalaisten opetus sosiaali ja hoitopalveluja ja voidaanko lakisääteiset peruspalvelut enää turvata

ensin kiitokset

kiitos myös kansalaisia osallistavasta valmistelutavasta

myös tavoitteet suomen nostamiseksi ilmastonsuojelun edelläkävijäksi ja ilmastopolitiikan aktiiviseksi kansainväliseksi toimijaksi ovat erittäin kannatettavia

ne edellyttävät radikaaleja muutoksia tuotanto ja kulutusrakenteisiin sekä mittavia investointeja teknologian kehittämiseen tutkimukseen ja koulutukseen

uusiutuvan energian tuotannossa vähäpäästöisen liikenne ja muun teknologian kehityksessä sekä ympäristöään saastuttamattomassa maataloudessa suomi on sukupolven jäljessä todellisista edelläkävijöistä

suomalainen poliittinen kulttuuri luo suuria keskitettyjä ja yhdenmukaistettuja valtajärjestelmiä

yhden kekkosen yhden lipposen tai yhden kataisen kumartaminen on liiankin tuttua tutuin seurauksin

tämä poliittinen kulttuuri on nyt johtamassa yksisilmäiseen vai pitäisikö sanoa kolmisilmäiseen ydinenergian vaihtoehdottomuutta korostavaan energiapolitiikkaan

tämä energiapolitiikan näköeste tulppaa vaihtoehtoisiin energialähteisiin pohjautuvan energiapolitiikan kehitystä

me tarvitsemme uusia kestävän kehityksen energiaratkaisuja tukia niitä koskeville suomalaisille innovaatioille laaja alaiselle tuotannolle ja käyttöönotolle sekä globaalille markkinoinnille

tanskan tuulienergiaratkaisut eivät olisi voineet syntyä suomessa

muutama vuosi sitten maanviljelijää joka valmisti omalla tilallaan lietelannasta autoonsa biopolttoainetta rangaistiin sakkoverolla

suomessa tullaan perässä jollain aikataululla ehkä

tämä on mahdollista jos vähäpäästöiselle liikenteelle energiatehokkaalle rakentamiselle vaihtoehtoiselle energiantuotannolle luonnonmukaiselle maataloudelle ja ekometsätaloudelle luodaan selkeitä kannustimia

kansalaiset tahtovat rakentaa talonsa energiatehokkaasti kierrättää jätteensä suojella luontoa ylisukupolvisesti ja toimia muutoinkin järkevästi

ilmastopolitiikan kannustinvalikoimaan tulee kuulua keinoja joilla yhdyskuntia pienyrityksiä ja kotitalouksia ohjataan hajautetusti vähäpäästöisiin energia ja teknologiaratkaisuihin

se ylläpitää ja elvyttää maaseudun elinvoimaisuutta

keskeinen syy hyvinvointivaltion ja kansalaisten peruspalvelujen alasajoon on lipposen ja vanhasen hallitusten jo parinkymmenen vuoden ajan harjoittama menokehyspolitiikka

varoja ei ole ohjattu eikä myöskään lähivuosina ohjata kansalaisten peruspalvelujen ja perusturvan parantamiseen pikemminkin päinvastoin

ansiokehitykseen nähden kansalaisten perusturvan peruspäiväraha työmarkkinatuki kansaneläke sairauspäiväraha kotihoidon tuet lapsilisät toimeentulotuet taso on heikentynyt keskimäärin kolmasosalla tuona aikana

maan hallitukset ovat tarkoituksella kasvattaneet voimakkaasti kansalaisten eriarvoisuutta ja tuloeroja muun muassa aiheuttamalla kunnallisveron nostotarpeen keventämällä tuloverotusta ja poistamalla varallisuusveron sekä nostamalla kiinteistö ja erilaisia välillisiä veroja ja maksuja

verotusta tulee ensi vuoden budjetissa uudistaa niin että otetaan huomioon kansalaisten veronmaksukyky verot maksukyvyn mukaan sekä yhdenvertaisuus myös pääoma ja ansiotuloverotuksen kesken

kuntien toimintamenot kasvavat nyt viiden vuoden aikana arvion mukaan jopa kaksi kertaa enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet

valtio on parinkymmenen vuoden ajan lisännyt kuntien tehtäviä ja samaan aikaan vähentänyt kuntien peruspalvelujen rahoitusosuutta miljardeja euroja

hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää että seuraavan hallituksen toimesta eri toimenpiteiden avulla köy hien määrä on vaalikaudella saatu pudotettua alle puoleen

maan hallituksen keskeinen huolenaihe on kuitenkin toimet ulkomaisen työvoiman saamiseksi ja työssä olevien työurien pidentämiseksi

täysin päinvastoin kuin hallitus perussuomalaiset esittävät panostamista kymmenientuhansien ihmisten työllistämiseksi ensi vuonna

täytyy muistaa että valtaosa työllistämiseen tarvittavista rahoista saadaan takaisin säästöinä asumistuki toimeentulotuki ja muista sosiaali ja työttömyysmenoista sekä lisääntyvistä kuntien ja valtion tuloista kuten tulo ja arvonlisäveroista

on varmistettava valvontaa lisäämällä ja muun muassa työntekijöiden työkorttiin lisättävän veronumeron avulla että ulkomaista työvoimaa suomeen värväävät yritykset hoitavat työnantajavelvoitteensa kuten maksavat tesin mukaista palkkaa maksavat verot ja sosiaaliturvamaksut

nyt laittomin perustein palkatun työvoiman takia menetetään jopa satojen miljoonien verotulot ja tuhannet jopa kymmenettuhannet suomalaiset työntekijät jäävät työttömiksi

arvoisa eduskunnan puhemies

ajetaanko tässä vain suurten kauppaketjujen itsekästä etua

nimittäin ei kansalaisten ostovoima aukioloaikoja lisäämällä kasva päinvastoin sunnuntaiaukiolot lisäävät myytävien tavaroiden hintaa koska kaupan kustannukset ovat sunnuntaina arkipäiviä suuremmat

hallitus haluaa keskittää kauppatoiminnan suuriin kauppakeskuksiin

autottomat joita on suuri osa väestöstä vanhuksista lapsiin eivät edes pääse pitkän matkan päässä oleviin keskuksiin ilman autoja

vihreät ajaessaan kauppojen sunnuntaiaukioloaikojen lisäämistä ovat ajamassa suurten kaukana olevien ostoskeskusten perustamista ja lisäämässä ilmastonmuutosta

yhden päivän viikossa tulisi olla kaikille ei markkinapäivä vaan lepopäivä omistettu itselle perheelle läheisille yhdessäololle